sinä päivänä kun täällä on poliittinen enemmistö joka sitä haluaa niin sitten sitä haetaan ja luultavasti päästään mukaan ja jos ei haluta niin sitten jatketaan tällä mallilla mutta se edellyttää mielestäni sitä että pannaan puolustuksen resurssiasiat kuntoon

kiitänkin laajasta tuesta siinä asiassa ja muutenkin hyvästä keskustelusta

ensin haluan sanoa sen että mielestäni ei ole tarkoituksenmukaista asettaa kansainvälistä yhteistoimintaa ja harjoittelua vastakkain meidän oman puolustuksemme toiminnan kanssa koska näitä ei käytännössä kun budjettia on laadittu ole koskaan asetettu vastakkain

myös esimerkiksi tämä islannin ilmavalvonnan yhteydessä tapahtuva harjoitustoiminta on pois meidän muusta kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ei esimerkiksi meidän varusmiesten maastovuorokausista tai muusta

tämä on hyvä todeta

toinen mikä on mielestäni kyllä hyvä todeta on se että minä en näe että harjoitustoiminnan kehittämiselle olisi este se että jotkut pohjoismaat kuuluvat natoon

kyllä meillä on myös ihan tämmöistä konkreettista maavoimien ynnä muiden yhteistyötä mitä aikaisemminkin on ollut joskin yksittäisillä varuskunnilla ei välttämättä ole enää sitä yhteistyötä mitä joskus on ollut

mitä tulee tähän teolliseen yhteistyöhön mistä edustaja kari kysyi nimiään kone voi

tää tai niin jokaisesta maasta olivat nämä teollisuuden järjestöt mukana tanskassa marraskuussa kun meillä oli pohjoismaisten puolustusministerien kokous suomesta pia ja ne allekirjoittivat myös tämmöisen yhteistyösopimuksen kaikki yhdistykset jotka edustavat kansallisia puolustusteollisuustoimijoita

meritilannekuvan osaltahan on jo tätä subcas yhteistyötä ynnä muuta tämän tyyppistä on kyllä tehty jo ja se ei ole mitenkään uutta siltä osin luonteeltaan

sitten olisi hyvä tähän loppuun myös sanoa se kun viitattiin siihen mitä kansalaiset ovat mieltä puolustusvoimien määrärahatarpeista ja siitä mikä se turvallisuustilanne on että on hyvä huomata että mtsn tutkimukset viittaavat siihen mitä kansalaiset arvioivat

mutta vaikka arvostan suuresti kansalaisten näkemyksiä ja mtsn tutkimukset osoittavat että suomalaiset ovat isänmaallista kansaa niin välttämättä se kansalaisten näkemys meidän turvallisuustilanteestamme ei kyllä voi tasan tarkkaan heijastua meidän puolustusvoimien määrärahatarpeisiin koska ne on hyvin asianmukaisesti määritelty ja arvioitu ja ne nousevat hyvin meidän selonteossamme joka on täällä eduskunnassakin hyvässä hengessä todettu hyväksi

arvoisa puhemies

tässä on vain tärkeää nyt pitää erillään se että teemme tiivistä yhteistyötä niin ruotsin kanssa kuin muiden pohjoismaiden kanssa ja se että meillä käytiin aika laaja puolustusliittokeskustelu mikä sitten on ihan eri asia

edustaja heinonen kysyi onko tämä mahdollinen islanti osallistuminen vaativinta tai syvintä pohjoismaista yhteistyötä mitä tänä päivänä harjoitetaan

käytännön tasolla ehdottomasti ei mutta symbolisesti tietenkin merkittävää ja sen takia se niin kuin tässä kollegani ulkoministeri totesi tuodaan tänne eduskuntaan jotta siitä voidaan käydä kunnon keskustelu

no pääministeri kertoi ne taustat mutta tosiaan kyllähän tässä todetaan mikä se resurssitarve on jotta tähän voidaan vastata

jos sitten luvattaisiin jotain selonteossa niin se ei millään tavalla sido ensi hallitusta jonka puoluekannat ynnä muuta

me olemme kyenneet siihen osoittamaan paljon resursseja suhteessa meidän kokonaisresursseihimme mutta kyllä meillä vastaisuudessa on haasteita

puolustusvoimien komentaja jonka piirustuspöydällä nämä paikallisjoukot ovat olleet kertoi tästä tarkemmin maanpuolustuskurssipuheessaan toissa viikolla ja siinä ajatus puolustusvoimien suunnittelussa on se että nämä paikallisjoukot koostuvat nykyisistä maakuntakomppanioista sotilaspoliisikomppanioista ynnä muuta

niiden tehtäviä ovat sitten vaan

aluevalvontaa

tämä on edelleen osittain vielä piirustuspöydällä mutta pidän tätä kehitystä erittäin myönteisenä ja uskon että tämä osittain myös vastaa siihen ymmärrettävään kipuun mitä maakunnissa on varsinkin siellä missä joukko osastoja on jouduttu lakkauttamaan

arvoisa puhemies

sitä minä arvostan ja uskon että meidän kaikkien etu on se että oma maanpuolustus on uskottava ollaan sitten nato kannattajia tai ei

mitä sitten tulee tähän ruutiasiaan niin vastasin siihen jo kerran mutta vielä toistan siis sen että hallituksen tavoitteena on ehdottomasti se että ruutituotanto säilyy mutta alleviivaan että nyt on kysymys siitä että ranskalainen yritys omistaa sen

se on sopeutettu tämän ajan henkeen ja se on myös sopeutettu siihen että meillä on pienemmät ikäluokat jotka astuvat palvelukseen

ongelma on kuitenkin se mikä tietenkin on laajasti tunnettu täällä eduskunnassa että meidän pitää pyrkiä siihen että pystymme investoimaan enemmän puolustusmateriaaliin tulevaisuudessa

sitten se toinen haaste jos hallitus pääsee siihen kiinni on se että toiminnasta pitää saada toimivaa ja ainakin lähes kannattavaa koska tällä hetkellä se ei ole läheskään kannattavaa toimintaa

sen takia meillä on tämä parlamentaarinen seurantaryhmä jonka myötä toivon että eduskunnassa on laaja käsitys siitä mihin niitä rahoja puolustushallinnossa tarvittaisiin

tällä tiellä varmasti kykenemme etenemään ja olen varma siitä että täällä salissakin syntyy laaja konsensus siitä että voimme tämän kautta löytää ratkaisut joiden nojalla voimme pitää yllä myös vastaisuudessa uskottavaa maanpuolustusta

tämä on tosi tärkeä huoli minä jaan teidän huolenne mutta puolustusvoimissa on kyllä tehty se arvio että esimerkiksi nuorille miehille joilla on huumeongelmia tai vakavia mielenterveyshäiriöitä tai muita ei haluta antaa aseita käteen

tämä on tärkeä asia ymmärrän hyvin että esimerkiksi itä suomessa kannetaan huolta niin ukrainan tilanteesta kuin maanpuolustuksesta mutta on kyllä nyt hyvä silti muistaa se että tänä päivänä suomen puolustus on uskottava

arvoisa herra puhemies

juuri siitä syystä mitä luettelitte tässä hallituksessa on pohdittu millä tavalla voidaan säilyttää vihtavuoren ruutitoiminta

eihän hallituksen tehtävänä muuten ole edistää kannattamatonta liiketoimintaa tämähän on poikkeus

ainakaan minun mielestäni se ei ole meidän ydintehtävämme hallituksena mutta tästä syystä koska se on niin tärkeätä tähän on kokoonnuttu monen ministerin toimesta koska sitä moni ministeri vastusti

ehdottomasti näin siis tänä päivänä hyvin suuri osa meidän toiminnan kehittämistä on kansainvälinen toiminta ja meidän ammattisotilaiden osaamisen kannalta ihan perusedellytys jotta he voivat kehittää itseään on se että he pääsevät kansainvälisiin tehtäviin ja siellä saavat vastuuta joten tämä on erittäin tärkeä kokonaisuus

puolustusministeri niin kuin varmasti tiedätte ei vastaa rajavartiolaitoksen toiminnasta siitä vastaa sisäasiainministeri mutta sisäasiainministeriöllä on nyt kovat säästöpaineet ja tästä johtuen tämä kehitys mitä tässä kuvattiin on edessä

tämä on haasteellinen asia tässä taloustilanteessa ja siellä on hirveitä paineita tuolla kaakossa missä tuo rajanylitys on yhä aktiivisempaa

sitten arvoisa puhemies viimeisenä edustaja kauman kysymykseen

se voi myös päätyä hyväänkin ratkaisuun mutta siinä on riskinsä ja ihan niin kuin totesitte sähköverkot ovat hyvin keskeinen osa meidän huoltovarmuuttamme

arvoisa herra puhemies

tosiaan esittelyssä kolmatta kertaa täällä salissa on kokonaisuus joka on hyvin keskeinen ja kerron lyhyesti teille meidän näkökulmastamme tärkeimpiä asioita ja muutoksia joihin eduskunnan tulee ottaa kantaa

tosiaan kyseessä on puolustusvoimien rikostorjunnasta ja sotilaskurinpidosta lakiuudistus joka korvaisi nykyisen lain puolustusvoimien sisäisestä kurista ja järjestyksestä sekä sotilaskurinpitolain ja puolustusvoimien poliisitehtävistä säädetyn lain

niin kuin mainitsin tämä on aikaisemmin jo käynyt eduskunnassa mutta se raukesi koska sitä ei ehditty käsitellä edellisen eduskunnan aikana

tämä on monella tavalla keskeinen kokonaisuus joka niin koskettaa puolustusvoimien arkea kuin samalla on keskeinen väline ennalta ehkäistä hyvin vakaviakin rikoksia tarvittaessa

puolustusvoimien rikostorjunta on rajattu sotilaallisen maanpuolustuksen alla suomeen kohdistuvaan tiedustelutoimintaan ja sotilaallisen maanpuolustuksen tarkoitusta vaarantavaan toimintaan ja siihen kuuluu niihin liittyvien rikosten ennalta estäminen ja paljastaminen

tämä toimivalta on siis jo tänään olemassa oleva toiminta ja tämä uusi lakikokonaisuus tältä osin tarkentaisi sitä ja tältä osin olisi rinnakkainen poliisin toimivallalle näissä asioissa

moni asia joka on tässä kokonaisuudessa on nykykäytäntöä mutta tässä pyritään tarkentamaan nykykäytäntöjä ja tuomaan niitä lain tasolle

samalla sitten tätä kautta pyritään myös siihen että voimme parantaa niin meidän henkilökunnan kuin etenkin asevelvollisten oikeusturvaa koska tänä päivänä monet meillä vakiintuneet käytännöt eivät ole täsmällisesti nykylainsäädännössä määriteltyjä ja tämän myötä tämä on myös hyvin tervetullut kokonaisuus

keskeisenä näiden vakavien mahdollisten rikosten ohella on tämä niin sanottu sotilaskurinpito jossa siis on kyse pääosin sotilaiden tekemiksi epäillyistä sotilasrikoksista ja niiden tutkinnasta mutta myös kurinpidosta joka tietenkin on aika tavanomaista ja samalla luonteeltaan ei niin vakavaa

puhutaan siis varusmiesten tekemistä pienistä puolustusvoimien sisäisten järjestysmääräysten rikkomisista poissaolorikkomuksista ynnä muuta

esityksen tavoitteena on luoda kokonaisuus jossa olemme johdonmukaisia mutta joka etenkin on ajan tasalla nykylainsäädännön kautta ja etenkin myös niin että tämä vahvistaisi ja paremmin vastaisi perustuslain asettamia vaatimuksia tämäntyyppiselle lainsäädännölle ja tästäkin näkökulmasta tämä on erittäin hyvä kokonaisuus

pidän tätä niin tärkeänä että tulin tänne kuuntelemaan teidän terveisiänne ja toivon mukaan sitten valiokuntakäsittelyssä saadaan tämä nyt kun tämä kolmatta kertaa täällä on myös eduskunnasta läpi